pää mutta onhan tämä meni ehkäpä unionia ei saataisikaan enää kursittua kokoon uusin sopimuksin ja onhan aivan päivänselvää että tämä ei ole sama unioni joka on alkuperäisen sopimuksen tehnyt mutta kuitenkin on huomattava että unioni on suunnitellut perussopimusten muuttamista muun muassa emun kehittämisen yhteydessä

olen pettymyksekseni huomannut etteivät substanssivaliokuntien perusteellisestikaan käsittelemät asiat ja yksimieliset lausunnot monestikaan paina hallituksen muodostaessa kantaansa

olisin valmis keskustelemaan vielä laajemmasta integraation purkamisesta ja varsinkin ja erittäin painokkaasti jos unioni ei ota todella vahvasti vastaan sitä huolta ettei se ole korjannut puutteita sääntöjen noudattamisessa

oikeusvaltioperiaatteen mukainen normisto on tietenkin hyvä mutta tulee huomata että muutakin kansainvälistä yhteistyötä suomi osaa tehdä ja olemme osa länttä olemme osa eurooppaa ja tässä on syytä mainita euroopan neuvoston toiminta parlamenttien välisenä yhteistoimintaelimenä seuraa edustaa heikkilä koskaan poissa ovat seurat kaheksajuustoa piikillä sääntelyyn käy turunen kantola wallinin kannen

jos te kuuntelitte tuon minun puheenvuoroni liittyen nimenomaan kunnan peruspalvelujen tilaan ja hallinto ja palvelurakenteeseen minä kävin ja kiitoksia puhemiehelle että hän salli tämän keskustelun sen kautta läpi mikä voisi olla vaihtoehto ja mistä voisi hakea sitten säästöjä perustuen nimenomaan tutkittuun tietoon

ja kun tätä aihetta todella selasin minkä verran tätä hallinto ja palvelurakennetta on muutoin suomessa tutkittu siis siitä on tehnyt valtioneuvosto selontekoa ja sitra ja nyt eva niin kyllä meillä sitä tutkittua tietoa on

mutta kyllä nyt näin kolmen vuoden kokemuksella vaikkakin täällä oppositiosta käsin katsoneena tämä vain sisälsi niin paljon poliittisia jännitteitä että näitä vaihtoehtoja ei nähty ja ne ovat kuitenkin tutkittuna tietona olleet meidän edessä

minä toivoisin että tästä voitaisiin ihan aidosti edetä

arvoisa puhemies

poronhoitaja saa petokorvauksen muodossa rahan joka minun mielestäni tulisi tulla siitä poron teurastamisesta ja lihan myynnistä

mikä on tämä petopolitiikan linja tulevaisuudessa jotta se on siedettävällä ja tämmöisellä rinnakkaiselon tasolla jossakin määrin kuitenkin näissä eteläisimmissä palkisissa

täytyy ihan heti laulaa tuota samaa joululaulua sanotaanko näin mitä edustaja heinonen kuntien hankintaosaamisesta

sitä todella tarvitaan lisää ja siinä kunnat ovat valitettavasti hassanneet kalliita veroeuroja ostaessaan ja kilpailutettaessa näitä palveluita ja hinnan ollessa hankintakriteerinä on päädytty joskus sangen onnettomiin ratkaisuihin

olen iloinen että tämä tietoisuus on suomen kunnissa herännyt

minun mielestäni eduskunnankin tehtävä suomen hallituksen tehtävä on tätä asiaa viedä eteenpäin uusille valtuutetuille jotka nyt sitten alkavat näitä hankintoja kunnissa hoitaa

elikkä kaikki kunnanvaaleilla valitut valtuutetut lähtisivät perkaamaan omassa kunnassaan niitä asioita joita meidän tulee tuottaa kuntalaisille ja onko niitä jotka tuottaa joku muu ja onko niitä että täytyy jopa karsia

vielä palaan kunnan efektiiviseen veroprosenttiin

nyt kun on tilanne se että kunnat joutuvat veroprosenttia nostamaan ja kuitenkin tilastoista on nähtävissä että vaikuttava veroprosentti viime vuosina ei ole noussut ollenkaan niin minne se väli on sitten humpsahtanut

tuskin kukaan tietenkään niitä ilkeyttään haluaa mutta onko meillä ihan kaikkeen varaa vai onko meillä joku julkinen sektori pöhöttynyt ei siksi että kukaan tekisi väärin vaan siksi että me lainsäätäjät täällä kotikutoisesti kansallisesti tuotamme uusia normeja uutta byrokratiaa jota täytyy noudattaa kun ei ole varaa

ja taaskin painotan sitä että emme varmasti ilkeyttämme näitä palveluja halua mutta meidän on ihan realistisesti mietittävä mihin meillä on varaa

valtionosuusjärjestelmä on niin kuin edustaja tölli sanoi nimenomaan palveluja turvaamaan luotu järjestelmä ei valtion tuki suoranaisesti

arvoisa herra puhemies

meillä on sote uudistus menossa ja me tiedämme että terveyspalvelut ovat kunnille kalliita erityisesti erikoissairaanhoito joka sekin on kuntien omistama mutta johon kunnat näköjään eivät pysty mitä ilmeisimmin vaikuttamaan

suomen kansantalous perustuu hyvin pitkälti tai voimakkaasti metsiin kuten valiokunta on todennut ja todennut tukijärjestelmän vaikuttaneen siihen että meillä metsät kasvavat

ja toisekseen onko kuitenkin lainsäädännössä tämä kaksiportainen järjestelmä se mikä tuottaa sitä kustannusta kunnille kun meillä on erikoissairaanhoitolaki ja kansanterveyslaki

tällä hetkellä rästihakkuita on markkinahakkuiden lisäksi ja tulevaisuudessa odottaa biotalousstrategia tulemistaan ja täyttymistään

mutta haluan kiinnittää nyt tässä mietinnössä huolenaiheeni siihen vaikka tämä on toki yksimielisenä jätetty että nyt on niin että euroopan unionin valtiontukisäännöt edellyttävät tämän nykyisen tukijärjestelmän uudelleentarkastelua ja nyt uutta tukijärjestelmää

eli samassa pitäjässä samassa kunnassa perjantaina kunnan terveyskeskuslääkäri ei pysty muuta kuin kirjoittamaan jatkolähetteen aluesairaalaan tai keskussairaalaan tai jopa erikoissairaanhoitoon jos ei niitä paikkoja löydy tosin siellä myös tietysti tämmöiselle perusterveydenhuollon kustannuspaikalle

olen vähän näreissäni siitä mitä se euroopan unioni oikeastaan suomalaiseen kansalliseen metsäpolitiikkaan on yhtään hämmentämässä koska se on mielestäni niin kaukana siitä aidosta asenteesta millä suomalaista metsäpolitiikkaa on tehty

sitten se mikä minua epäilyttää nyt näiden kuntien sosiaali ja terveysmenojen suhteen on se jos isäntäkuntamalli kuntayhtymämalli säilyy sellaisenaan ilman että tarkastellaan mistä ne kustannuserät siellä muodostuvat

eli kun on paras hankkeen puolesta tehty näitä isäntäkuntamalleja tai kuntayhtymiä niin siinä oli ihan selvästi nähtävissä terveyskeskusten vuodeosastojen alasajo

jos painotetaan ympäristönäkökohtia toki on katsottu että voi olla muita yleishyödyllisiä tavoitteita niin erittäin painokkaasti minusta pitäisi ottaa euroopan unionissa huomioon metsien rooli hiilinieluna ja sitä kautta metsät uusiutuvana biomassana joka vähentää fossiilitalouden haittoja mutta antaa siis hyvinvointietuja

terveyskeskus toimi minun mielestäni jo kansanterveystyön kuntainliittojenkin aikaan ilman että sitä päivystävää lääkäriä välttämättä oli siinä nurkan takana

kuntauudistuksessakin se on jäänyt huomiotta että kun me tarvitsemme kasvua ja uusia veroeuroja niin kyllä yksi tekijä joka houkuttelee yrityksiä kuntiin on se että kunnissa on palvelut siellä on terveydenhuolto ja koulutus lapsille niille perheille

metsää älköön autioksi hävitettäkö

tämän on kuitenkin katsottu liittyvän likeisesti siihen että metsälain uudistus on myöskin tapahtunut tässä vuosi sitten ja olen kyllä kritisoinut sitä metsälakia samasta syystä kuin tätä kemeraa ja ylipäätään tätä unionin metsälainsäädäntöä tällä hetkellä

meillä on hyvät talonpoikaiset perinteet metsän hoidossa ja olen ihan kyllä samaa mieltä puolueeni maaseutupoliittisen linjan kanssa siitä että kyllä meillä tulisi hyvin vakavasti harkita sitä että ympäristöministeriö sulautetaan maa ja metsätalousministeriöön nimenmuutos vain perään niin kuin ministeri orpo on todennut

puhutaan taimikon varhaishoidon lisäämisestä tuettaviin työlajeihin ja näissä erinäisissä tukimuodoissa myös näkyisi tämä metsälain henki

arvoisa puhemies

oikeusministerin toimesta vähennetään tuomioistuimien määrää onnea ja menestystä ministerille näihin hankkeisiin

tärkeä toimija on tietysti poliisi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaajana mutta valitettavasti poliisi on usein myös se ensimmäinen sosiaalityöntekijä ja se joka tulee paikalle kun kukaan muu ei enää kelpaa valitettavasti

ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet esittivät vastalauseessaan hyvin painokkaan huolen siitä mitä tapahtuu pohjoisen vajaatuottoisille metsille ylä lapin ja pohjois suomen

no se kyllä ministerin puheesta tänään kävi selväksi että tulevan hallituksen on ratkaistava ja otettava tanakka vastuu koko rakenteesta poliisien lukumäärästä koulutettavien määrästä

täällä jo aiemmin sisäministeriön hallinnonalalla keskusteltiin siitä mitä tuolla euroopan ulkorajoilla tapahtuu ja mikä realisoituu tänä päivänä sitten suomen kunnissa eli siellä on kyseessä hallitsematon maahantulo mutta suomessa tämä tilanne on otettu paremmin haltuun

näin valiokunta edellyttää tuen jatkamista sillä kyllä näillä pohjoisen metsilläkin on edelleenkin se oma asemansa hiilinieluina ja vaikkapa maan eroosion estäjinä mutta herkässä lapin maassa tämmöistä tarvitaan

jollain lailla ajattelen että stabiilimpi hallintorakenne olisi varmasti tarpeen kuin tämänhetkiset pora i ii ja iii loikat

mutta kyllä on aluepoliittinen vaikutus myöskin näillä tuilla ja työllistämisen vaikutus

tietenkin kaikista vähitenhän tämä kuntien syy on mutta kunnat kantavat käytännössä suurimman vastuun sitten turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta muun muassa perusopetuksen järjestämisestä

mutta mitä tuossa edustaja vehkaperä otti esille että olisi tärkeää saada tietoa liikkuvan poliisin lakkauttamisen vaikutuksesta niin nimenomaan hallintovaliokuntahan yksimielisesti mietinnössään edellytti kun tämä lakimietintö tuli että nimenomaan paitsi että sisäisen turvallisuuden selonteko annetaan tulevalle eduskunnalle jo tämä hallintovaliokunta ottaa seuratakseen tämän pora iiin vaikutuksia

mutta valiokunta on ansiokkaasti tehnyt lausumaehdotuksen jossa edellytetään että nimenomaan pohjois suomen vajaatuottoisten metsien ja vajaapuustoisten metsien uudistamiselle otetaan erilaisten valmistelujen jälkeen mahdollisimman pikaisesti siis tuki käyttöön ja huolehditaan sitten viranomaistoiminnasta siihen liittyen

jos sä et tuo miesten määrä merkittävästi paljonko on arvioitu esimerkiksi tämmöisten ihan välttämättömien terveystarkastusten ja esityksessä ei riittävästi lisätä niin olemme sen edessä että välttämättömän terveydenhuollon joka on jo siis ihan kantaväestönkin kannalta pakollista kustannuksiksi

no kyllä itsekin olen edelleen sitä mieltä että liikkuvan poliisin lakkauttaminen tämmöisenä valtakunnallisena yksikkönä oli tarpeetonta

tulevaisuudessa tietysti on ilmeisesti arvioitava myös supon tehtävät toimintavaltuudet valvonta

sisäisen turvallisuuden selonteosta kun täällä on kyselty ja huomasin että keskustan budjettiesityksessä on myöskin lausuma siitä että se tulee tehdä todellakin eduskunta on jo päättänyt että se tehdään mutta ajankohtaa nyt ei tiedetä

että varmasti nyt myöskin se sisäisen turvallisuuden strategia ensin tulee laatia ja sitten selonteko

sisäministeriön hallinnonalan budjetti toteaa tulevaisuuden haasteista nimenomaan nämä globaalit haasteet ja tämähän on totta jo tänään kun puhutaan radikalisoituneista taistelijoista kansainvälisestä terrorismista rajat ylittävästä rikollisuudesta

mutta meidän ei tule todellakaan suhtautua olankohautuksella radikalisoitumiseen ja ääri islamiin

en ensinnäkään henkilökohtaisesti voi hyväksyä suomen kielen sanoja kunniamurha tai kunniaväkivalta koska minusta kummassakaan ei ole mitään kunniallista mutta hyväksyn sen kyllä että islamilla on monet kasvot

lopuksi haluan mainita muutaman sanan koulupoliisitoiminnasta joka alkoi ministeri holmlundin aikana ja jos hän olisi täällä salissa niin kävisin kyllä kädestä pitäen häntä kiittämässä siitä että hän tämän toiminnan on aloittanut

tämähän ei todellakaan ole sitten mitään koulun järjestyksen ylläpitoa vaan arvokasta valistusta ja kyllä tietysti myöskin koulukiusaamiseen puuttumista niiltä osin että siellähän on jo ja varmasti on kautta vuosien ollut sellaista kiusaamista joka täyttää rikoksen tunnusmerkit

mutta toivoisin kyllä että vaikka on niukat varat niin edes pienimmässä määrin koulupoliisitoimintaa voitaisiin jatkaa ja onnekseni olen saanut oulun kaupungilla perehtyä tähän koulupoliisitoimintaan

arvoisa puhemies

edustaja sankelo ei nyt muista mitä tuolla valiokunnassakin käsiteltiin ja asiantuntijakuulemisissa kuultiin juuri nimenomaan siitä miten euroopan unioni käsittää suomalaisen metsäpolitiikan ja tuli esille seikka että kun tämänkin käsittelyn aikanahan sitä käytiin vielä rautalangasta erityisesti vääntämässä

eli suomalainen kestävä metsätalous kuitenkin lähtee siitä että tämä kestävä puuntuotanto kestävä metsätalous on mahdollista niin että hyödynnetään niitä metsiä mutta minulla ainakin kyllä kohoavat kulmakarvat siinä vaiheessa kun ruvetaan painottamaan metsäpolitiikassa ympäristönäkökohtia

minun mielestäni se tarkoittaa toisenlaista metsien hyödyntämistä kuin mihin suomessa on perinteisesti totuttu ja suomi on elänyt puusta monta kertaa se metsä on keksitty uudelleen ja se on ollut ihan sen elinkeino elämän yksi vahva jalka

köyhässä maassa kuitenkin metsä on tuonut vakaan tulon ja sekin on perustunut sitten siihen että meillä on ollut olemassa metsälaki joka on säädellyt sitten kestävällä tavalla metsiemme käyttöä

onkin hyvä jatkaa tästä edellisestä lakiesityksestä ja puhujista myllykoski ja autto varsinkin kun se poro ei sitä byrokratiaa tunne vaan poronhoitoalue on jaettu paliskuntiin ja siellä ovat sitten nämä ikiaikaiset laitumet

maaseudun yhteistyöryhmähän on nimenomaan jo vuosia ajanut tätä paikkatietoperusteista hallintoa ja paikkatiedon hyödyntämistä

olisi minun mielestäni ollut aivan mahdollista kaikkien näitten lakien yhteydessä käyttää paikkatietoa koska tietojärjestelmät ja ammattitaitoista henkilöstöä on siihen olemassa

kun nyt yhteinen maatalouspolitiikka on saatu unionissa maaliin niin kansallisesti ollaan vääntämässä näitä lakeja

onhan tämä nyt aivan kohtalaisen käsittämätön paketti lisää sääntelyä joka ei kyllä mielestäni tuota enää välttämättä lisäarvoa sisältää päällekkäistä sääntelyä ja aiheuttaa kyllä kohtuutonta hallinnollista taakkaa viljelijöille

mutta erityisesti tässä on päällekkäistä sääntelyä niin sanotun luontodirektiivin kohdalla ja olemme tässä nyt tekstieriävän jättäneet mietintöön

nimittäin esimerkiksi polttoaineverot koskettavat kaikista kipeimmin juuri sellaisia ihmisryhmiä joiden asuinseuduille ei kulje julkisia kulkuneuvoja

hinnannousu siirtyy elintarvikkeiden hintoihin

jo on aikoihin eletty

siinä on kunnille jotain kättä pidempää muutoin kun näyttää olevan keppiä tarjolla hallitusohjelma kun yksiselitteisesti mahdollistaa kuntien pakkoliitokset

sellaista asiaa kuin kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan ei tämän hallitusohjelman puitteissa ole mahdollista toteuttaa

pääministeri katainen kertoi meille päivällä suuren paradoksin ja kuntatalouden erään suurimmista kipupisteistä kun hän rinnasti samassa lauseessa kuntalaisen joutumisen tehohoitoon ja kyläkoulun lakkauttamisen joiden ei pitäisi kyllä olla missään yhteydessä toisiinsa

on perin juurin onnetonta ja hallitusohjelmalta ponnetonta ettei terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiselle niiltä osin luvata juuri uutta

aluepoliittisesti on ihan hyvä että tornionjoki ja simojoki nostetaan esiin luonnonlohien varteenotettavina nousupaikkoina kunhan ne vain hylkeiltä sinne ehtivät

ilmeisesti jokainen tiedämme mitä talouskehityksellemme pitäisi tehdä mutta lukiessani hallitusohjelmaa olen entistä epävarmempi miten tällä ohjelmalla päästään asetettuihin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

tarkastajien havainto osoittaa että meidän hallintomme on tehoton vaikka se asukaslukuumme nähden on erittäin raskas ja kallis eikä se ole kyennyt ohjaamaan varoja maata hyödyttävällä tavalla

tuulelta ei vastausta saa ja öljyä rahdataan tankkereilla valtamerten yli huomaamatta että meillä on kotimaista energiaa joka on mahdollista tuottaa lähellä

olemme sitoutuneet uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen mutta energiapolitiikasta vastaava ministeri häkämies totesi ensi töikseen että puuta ei saa polttaa

energiajohtaja esa härmälä esiintyy näköjään metsäyhtiöiden asianajajana vakuuttaessaan pienten energiaa tuottavien yhtiöiden hallinnoinnin tulevan liian kalliiksi

suomella ei ole varaa ostaa itseään irti takuista eivätkä toiset valtiot hyväksy vapaamatkustajia jolloin liittovaltio on suora jatke

arvoisa puhemies

kuulimme hiljan ilouutisen että lohi on palaamassa tornionjokeen tänä kesänä mutta muutoin kotimaisen kalan määrä on vuosia ja vuosia hiipunut ruokapöydässämme

kalastajamme ikääntyvät kalastuskiintiöt rajoittavat kotimaisen kalan saantia ja päivittäin kulkee suomen läpi lohilastissa rekkoja

mitä hallitus aikoo tehdä

toisekseen hoitokalastukset en puhu poistokalastuksesta vaan sisävesien hoitokalastuksesta

ministeri te tuossa totesitte että veroprosentit ovat tapissa ja kuitenkin meillä on kuntalaki joka edellyttää aika tiukasti alijäämän kattamisen ja tämmöisen kriisikuntamenettelyn

harmi että edustaja östman ehti lähteä täältä salista kun täällä nyt on arvuuteltu edustaja autonkin mahdollisesti kuuluvan muihinkin puolueisiin en tätä tarkoita millään pahalla

täällä sanotaan että perusopetus on väärä säästökohde

mutta sinänsä tähän veikeään keskusteluun johon edustaja saarakkala otti kantaa

mutta himmeleiksi kovasti moitti kuitenkin edustaja pekkarinen tätä kokoomuksenkin mallia elikkä joku riitasointu tässä rakkaudessa näin joulunkin alla näyttää olevan

mikä minun mielestäni olisi tärkeämpää ja mitä me perussuomalaiset olemme myös vaatineet on parlamentaarinen valmistelu kaikkinensa koskapa se valtuusto on edelleenkin siellä joka kunnassa ja siellä niitä valtuutettuja on myös tämän salin puolueista

se olisi minusta helpompi sinne sitouttaa ja kyllä minä myös kotikunnassani muhoksella näin niin kokoomuksen keskustan vasemmiston sosialidemokraattien kuin kyllä myös perussuomalaistenkin mielipiteitten hajoavan tässä kuntaliitosasiassa

arvoisa rouva puhemies

mutta tässä mietinnössä erittäin upeasti on kirjoitettu se että viranomaiset sopivat keskenään asioista

pääsemme sopimalla eteenpäin ilman valitusteitä ja olen aivan varma että tästä tulee uutta potentiaalia kaikenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan viranomaistoimintaan joka vaikuttaa sitten elinkeinoelämään